on demokratian irvikuva ja kansan tahdon halveksuntaa että osa hallitusneuvotteluissa mukana olevien puolueiden kansanedustajista äänestää erityisluvalla portugalin tukemista vastaan huomenna

tilanteessa jossa suomalainen sosiaali ja terveydenhuoltojärjestelmä rahoitusmalleineen sekä kuntasektori ovat rakennemuutoksessa pidämme todella kyseenalaisena tämän esityksen hyväksymistä

esimerkiksi tässä valiokunnan lausunnossa johon näitä vastalauseita on jätetty on myöskin esimerkiksi perustuslakivaliokunta omassa lausunnossaan pitänyt välttämättömänä että tämänkaltaisen lainsäädännön yhteydessä perusteluissa tuodaan yleisen tason mittareiden lisäksi selkeästi esille leikkausten tosiasialliset vaikutukset erilaisten perheiden ja kotitalouksien asemaan

perussuomalaiset haluavatkin kiinnittää vahvasti huomiota siihen että tällä hetkellä kansallisen sosiaali ja terveydenhuoltomme tulevaisuuden malli on käytännössä täysin auki eikä rakenneuudistuksen aikataulusta ole selkeää tietoa puhumattakaan rahoitusmallista

me katsomme eteenpäin

kansalaisilla on varsin hyvin ollut tiedossa ja on edelleen millainen kanta meillä on eun rakentamiin väliaikaisiin ja pysyviin mekanismeihin ja miksi

vastuullisesti toimiva hallitus huolehtii kuntien ja maakuntien kokonaisvaltaisesta kehittämisestä ja varaa niitä varten tarvittavat rahat budjetissaan

vastuunjako kuntien ja valtion tehtävien hoidon sekä rahoituksen välillä on täysi mysteeri samoin kuin se millaisia palveluja ylipäätään tulevaisuudessa voidaan ja aiotaan suomalaisille turvata

perussuomalaiset vastustavat myös ajettua liittovaltiokehitystä jossa suomen ainoa tehtävä on olla raaka ainereservaatti ja verojen maksaja muulle euroopalle

euroopan talouskriisi tulee syvenemään kun itsemääräämisoikeutta ei suomella enää ole ja kun luottokorttilasku euroopasta lankeaa suomelle maksettavaksi olemme myös suomessa ennennäkemättömien säästöjen ja leikkausten edessä

arvoisa puhemies

tavoitteet lisätä työeläkevakuutusyhtiöiden hallinnon läpinäkyvyyttä ja varmistaa että yhtiössä noudatetaan hyvää hallintotapaa ovat kannatettavia

perussuomalaiset haluavat muiden edellä mainittujen epäkohtien lisäksi lopuksi tuoda esiin että myös perustuslakivaliokunta piti esitystä ongelmallisena useammastakin syystä

köyhyys ja eriarvoisuus kasvavat

kunnat ajetaan pakkoliitoksiin lisääntyvillä velvoitteilla joihin ei ole rahaa

oleellisia ovat myös palveluvalikoimaan liittyvät perustuslaillisetkin kysymykset sekä uuden toimielimen perustamiseen ja toimivaltaan liittyvät tekijät

täällä vuosi sitten nostin tämän saman asian esiin ja silloinen liikenneministeri oli sitä mieltä että meillä on lähestulkoon parhaimmat tiet koko suomessa mutta täytyy sanoa että olen tästä täysin eri mieltä

yksi kuvaava esimerkki lukuisten muiden joukossa on pienen sallan kunnan poliisitoiminnan pakolla lopettaminen ja kuntalaisten turvallisuuden pilkkaaminen

katsomme että lain toteutumisen seurantaan ja sen vaikutusten arviointiin tarvitaan tarkka seuranta ja suunnitelma jolle on asetettava tiukka aikataulu jos laki aikanaan astuu voimaan

lisäksi sosiaali ja terveydenhuollon suunnitellun rakenneuudistuksen rahoitusmalleineen on mielestämme oltava selvillä ennen kuin tästä laista voidaan kansallisesti päättää

arvoisa puhemies

samaan aikaan olemme valmiita antamaan miljardeja euroja tukeaksemme saksan ja ranskan pankkeja sekä ylivelkaantuneita maita jotka eivät tule selviämään edes nyt päätetyillä tukipaketeilla ja toimilla

pidän tätä kyllä aika hälyttävänä merkkinä koska meillä kuitenkin on turismi ja tämä raskas liikenne ja tiedetään että se kuormittaa tiestöä valtavasti

tällaista epäinhimillistä politiikan arvopohjaa perussuomalaiset eivät halua olla tukemassa

tämä on mahdollisesti johtanut siihen että yhtiöt eivät ole esimerkiksi kehittäneet merkittävästi pk yrityksille sopivia uusia rahoitustuotteita ja vinoutuma on ollut taustalla myös tietyissä kiistoissa

pikaisesti vielä tässä haluaisin tästä laajakaistahankeasiasta kysyä millä mallilla se lapin osalta on

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

haluan osaltani myöskin kiittää valiokuntaa erinomaisen hyvästä työskentelystä ja myöskin mietinnöstä sekä nyt jälleen kiitän myöskin vastalauseista joita oli jätetty koska siellä oli erittäin tärkeitä asioita nostettu esiin

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveysministeriön talousarvioesityksen taustalla on kasvava huoli julkisen talouden tasapainosta sekä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien toimeentulosta

tämä heijastuu myös hallitusohjelman terveyttä ja hyvinvointia koskevan strategisen tavoitteen mukaisiin kärkihankkeisiin joissa toteutetaan muun muassa muutoin seikkoihin joita ovat olleet hallin

pienin ja kansainvälistymiseen

tutkimus ja kehittämisyhtiön

kun ovat työllisyystilanne ja kotouttamisen kehittämistarpeet kolmen viime aikoina tuuteri voimakkaasti esille

noblesse d e

alunkin tauon myötä maan kahteen asiaan halua korostaa että tanssia ja ensimmäisen esinettä joka on suomen vienti venäjälle

se on meitä erittäin paljon palveluseteli ja se on nyt äärimmäisen tarttui nimittäin tämä vienti on jäänyt viime aikoina aivan liian vähälle perustulokokeilut sekä asumisperusteisen sosiaaliturvan kohdentumisen arviointi

mutta sen verran tässä palaisin tähän valiokunnan lausuntoon että täällä sanotaan myöskin näin että valiokunta huomauttaa ettei valtiontaloudellisista syistä tehtävä lapsilisien määrän alennus heikennä kaikkein pienituloisimpien lapsiperheiden taloudellista asemaa koska lapsilisän määrän alennus kompensoituu näissä perheissä toimeentulotuella

täytyy sanoa että perussuomalaiset pitää todella kestämättömänä tällaista linjausta että kannustetaan käytännössä hakeutumaan tällaisiin viimesijaisiin tukimuotoihin jotta perheissä ylipäätään pärjätään

suomen tulisikin toimia pakotteiden ulkopuolisilla aloilla tiiviisti ja varautua suunnitelmallisesti pakotteiden päättymiseen jotta vienti jotta vienti voisi enää tohtii talousarvioesityksen täydennyksen merkittävin muutos on käynyt

arvoisa puhemies

vielä toinen asia on se että kun puhutaan minkälaisiin perheisiin tämä tulee kohdistumaan niin tämä todellakin kohdistuu niin pieni kuin keskituloisiinkin perheisiin

on ilo kerrankin antaa hallitukselle kiitosta esityksestä siitä että tämä kokeilu tosiaan on nyt päätetty sitten vakinaistaa

hyvin tiedetään että kaikkinaiset elinkustannukset nousevat ja kyllä nämä vaikutukset tulevat olemaan vähäistä suuremmat kaikenlaisissa perheissä

pidän myöskin erittäin tärkeänä että tätä kaikilta osin seurataan niin että tämä sitten parhaalla mahdollisella tavalla toteutuu

viikko pari sitten lyönyt ministeriössä on juuri aloitettu valmistelu siitä että yrityksille annettavien vientipalveluiden parantaminen aiotaan voimakkaasti tehostaa nimenomaan pidä

toivon että tulevaisuudessa myös poronhoitajien muita tämmöisiä tietynlaisia tarpeita ollaan valmiita ottamaan huomioon ja heidän työssäjaksamistaan kehittämään koska viestiä on tullut että esimerkiksi tämmöiseen sosiaaliseen tukeen liittyviä tekijöitä ei vielä oikein päätöksenteossa täällä osata tunnistaa

suurimmat erät kohdistuvat valtion korvauksiin terveyshuollon yksiköille lääkäri ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin kelan toimintamenoihin sekä rokotteiden hankintaan kertaluonteisesti

näitä vaikutusarviointeja ja tutkimuksia sieltä on hyvin vähän saatavilla siitä minkälaisia heijastumia nämä leikkaukset ovat aikanaan tehneet

nyt sitten tiedetään että jopa kolmannessa sukupolvessa on tällaista ylisukupolvista syrjäytymistä ja osattomuutta elikkä ne vaikutukset voivat olla hyvinkin kauaskantoiset

toivon että niihinkin jatkossa kiinnitetään hua keskusteluun pääsee nyt eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyn sisältöä täytyy laatia ehdotukset huomiota

aikataulu tältä

kumpi ministereistä aloittaa valtiolle

arvoisa puhemies

hallitus joutui vaatimaan ensimmäisen

alitusta ei voi olla sivustakatsojana säästötoimenpiteitä ovat matkakorvausten alentaminen lääkäri ja yrityksen joutuvat antamaan aivan liikaa tasoitusta kansainvälisillä

meidän on kuljettava kustannuskilpailukykyämme

uskon että sovittelun tarve ja määrät lähivuosina tulevat varmastikin kasvamaan ja siihen peilaten pidän tätä hallituksen esitystä erittäin hyvänä ja kannatettavana

tätä talousarvioesitystä on valmisteltu tilanteessa jos

uskon että tätä thln osaamista varmasti kannattaa nyt hyödyntää ja sieltä sitä myöskin löytyy yhtään näitten avien osaamista vähättelemättä

kuitenkin keskittämällä tämä sovittelu mahdollistetaan myös tämmöinen pitkäjänteinen kehittämistyö ja myöskin seuranta kuinka näissä sovitteluprosesseissa onnistutaan

alkusanamukaisesti hallitus kohdentaa

kestävä kasvua investointeja tukeviin kärkihankkeisiin kolmen

pidän tietysti tärkeänä että mikäli thlään päädytään on huolehdittava siitä että myöskin riittävä resursointi turvataan

on aina muistettava että näiden sovitteluprosessien taustalla on monenlaisia asioita ja tekijöitä jotka on tiedostettava jotta onnistutaan näissä sovitteluissa parhaalla mahdollisella tavalla

sairaus ja sen konsernin toimijoiden vastuulle kuuluvat

kestävän kasvun edellytysten luominen kuin työllisyyden

me keskitymme voimakkaasti tukemaan

lisärahoitusta ohjaamme neljäkymmentäviisi miljoonaa vanhempainpäivärahojen määräytymisen tulorajoja ja korvausastetta muutetaan seuraavasti

tukenut valittua linjaa vienninedistämisen ja yritysten nämä muutokset alentavat työtulovakuutuksen kustannuksia mutta eivät vaikuta valtionosuuteen

työttömyysturvajärjestelmän uskottavuus rapautuu ja kansalaisten mahdollisuudet hahmottaa järjestelmää vaikeutuvat

arvoisa puhemies

tämä on mielestämme kohtuutonta varsinkin tässä vaikeassa taloustilanteessa sillä ansiosidonnainen työttömyysturva on tarkoitettu tasoittamaan äkillisen työttömyyden aiheuttamia taloudellisia seurauksia

korotetun ansiopäivärahan alentaminen kohdistuu kaikkiin ansiosidonnaista päivärahaa saaviin joten se alentaa merkittävästi myös pienipalkkaisen korotettua ansio osaa

säästöpäätös on huonosti valmisteltu arviot päätöksen kokonaistaloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista puuttuvat eikä työttömyysturvan heikentämiselle ole työvoimapoliittisia perusteita

arvoisa puhemies

perussuomalaiset tulevat hallituksen esityksen toisessa käsittelyssä esittämään että lakiehdotukset hylätään

kun me täällä puhumme siitä että pitää kunnioittaa toisten mielipiteitä ja arvostaa ja olla avoimin mielin ja vilpittömin sydämin varmasti kaikki täällä niin täytyy sanoa että äsken teki todella pahaa katsoa opposition käyttäytymistä toimintaa kun edustaja teuvo hakkarainen piti puheenvuoroa

minä olen täällä sen takia että minua ihan aidosti kiinnostaa tämä keskustelu mitä täällä käydään ja mitä täällä puhutaan niin kuin sanoin omaan työhön on aina mahdollista saada uusia ajatuksia